siksi esimerkiksi t k kannustimen ja bisnesenkelikannustimen luominen tai yritysten poisto oikeuksien kasvattaminen uusien investointien saamiseksi ovat hallitukselta hyviä avauksia

ilman työllistäviä ja verotuloja tuovia yrityksiä ei olisi palveluita eikä tulonsiirtojakaan joista tässäkin täysistunnossa on käytetty jo huomattava määrä hyviä puheenvuoroja

erityistä huolta etenkin meille pohjoisimmassa suomessa on herättänyt meriliikenteen rikkidirektiivi ja sen vaikutukset kuljetusten kustannuksiin

merikuljetuksista riippuvaisten alojen ja suomen taloudellisen hyvinvoinnin kannalta edelleenkin ratkaisevan tärkeiden metsä ja metalliteollisuuden hätähuudot tuleekin tältä osin ottaa erittäin vakavasti

teollisuuden tuotantoon ja kuljetuksiin kohdistuvien rasitteiden keventämiseksi tulee nyt kääntää kaikki mahdolliset kivet jotta työpaikkojen menetyksiltä vältytään

arvoisa puhemies

vaikka hallitus tekee tällä talousarviolla hyviä panostuksia uuteen kasvuun ja tekee samalla myös merkittävää valtiontalouden tasapainotusta eivät nekään näytä olevan alati muuttuvassa maailmassa riittäviä toimenpiteitä

siksi on hyvä että hallitus on ilmoittanut keskittyvänsä puolivälitarkastelussaan erityisesti uuden kasvun ja uusien työpaikkojen etsimiseen

toistaiseksi suomi on ollut euroalueen maista harvoja niin sanottuja turvasatamia joiden maksukyky on arvioitu niin luotettavaksi että valtion lainat ovat menneet hyvin ja edulliseen hintaan kaupaksi

jotta suomen uskottavuus velallisena säilyisi hyvänä ja jotta velanhoitokulut eivät lähtisi nousuun on yhdessä sovituista perälautakirjauksista pidettävä kiinni

alijäämätavoite on vähintään yhtä tärkeä kuin valtionvelan bkt osuutta koskeva tavoite

alijäämätavoite on itse asiassa monella tapaa jopa mielekkäämpi koska alijäämään valtion on helpompi vaikuttaa omilla toimenpiteillään

veronkorotusten tie alkaa olla loppuun kuljettu

moniin tärkeisiin yksityiskohtiin meillä kansanedustajilla on mahdollisuus vaikuttaa kun talousarvioesitys saadaan tämän keskustelun jälkeen valiokuntiin ruodittavaksi ja moniin tärkeisiin kysymyksiin täytyy palata vielä myös tämän vuoden lisätalousarviossa

arvoisa herra puhemies

käsittelemme käytännössä eun energiatehokkuusdirektiivin kansallista toimeenpanoa ja toisen käsittelyn hengessä olemme tänä iltana tästä keskustelemassa

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä

kyllähän varmasti tämä lakiesitys nyt hyväksytään en sitä tässä puheenvuorossani kyseenalaista

no toisaalta tietysti tavoitteenahan on se että näitten kautta löydetään energiansäästökohteita jotka vastaavasti tuovat yritysten omiin toimintoihin uutta energiaresurssia ja sitä kautta kustannustehokkuutta

mutta tämäkin nyt tuntuu tietysti kovin itsestään selvältä että totta kai jokaisen liiketaloudellisin perustein toimivan yrityksen kannattaa jo lähtökohtaisesti pyrkiä se oma prosessinsa optimoimaan ilman että siihen lakia tarvitsee säätää

no varmasti jokainen investoija joka energiantuotantoon investoi pyrkii tämän asian ensimmäisenä miettimään pystytäänkö yhteistuotannon kautta sitten se hyötysuhde optimoimaan ja sitä kautta tietysti se koko hankkeen kannattavuus joten nämä varmasti sinänsä aivan hyvät sisällölliset uudistukset tässä lainsäädännössä ovat tietysti vähän tällaisia itsestään selviä asioita

arvoisa puhemies

haluaisin noin tulevaisuutta varten tässä keskustelussa kyseenalaistaa tämän filosofian ylipäätään siitä kuinka mielekästä on asettaa absoluuttista tavoitetta energiankulutukselle

ilman muuta näin mutta samaan aikaan haluan korostaa sitä että suomessa jo nyt toimitaan maailman tehokkaimmin

eli on aivan selvää että suomalainen työ on globaalisti ekoteko ja minkä enemmän suomessa on tuotantoa niin sen vähemmän globaalisti syntyy päästöjä

siksi on täysin mieletöntä jos haluamme suojella yhteistä ilmastoamme rajoittaa tuotantoa suomessa tällaisilla kategorisilla energiankäyttötavoitteilla

minkä enemmän suomessa tehdään tuotteita minkä enemmän meillä käytetään energiaa kun osaamme sen päästöttömästi tehdä niin sen vähemmän globaalisti tarvitsee synnyttää päästöjä

jos ei sitä tehtäisi suomessa siellä torniossa niin se varmaan tehtäisiin intiassa kahdeksankertaisilla päästöillä tai kiinassa tai etelä afrikassa jossain muualla missä niistä tuotannon päästöistä ei välttämättä välitetä juurikaan

sen vuoksi kun tehdään tämänkaltaisia lakeja joilla pyritään siihen että energiaa säästetään resurssitehokkuus paranee ja siten myöskin vähennämme niin ilmastopäästöjä kuin yleensäkin saastuttamista niin ensisijalla tulee olla suomalaisen työn kilpailukyvyn parantaminen koska suomalainen työ on aina ekoteko ja siten säästämme globaalisti luonnonvaroja

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisältää päätet lakiehdotuksesta

arvoisa puhemies

talousarvio on tehty vaikeana aikana ja todella poikkeuksellisesti jo toista vuotta peräkkäin valtion menoja kokonaisuudessaan supistetaan

mielestäni meille on löytynyt sellaista yhteishenkeä siitä että nämä vaikeat ajat tulee voittaa ja kyllä suomi on vaikeammistakin ajoista selvinnyt

itse asiassa vaikka tietysti oppositio antaa vaihtelevan määrän tyylipisteitä hallitukselle niin kyllä se on hyvä pöytäkirjaan merkitä että kun tämän viikon talousarviokäsittely päättyy niin suomessa hyvin suurella todennäköisyydellä on hallituksen esityksen pohjalta hyväksytty talousarvio toisin kuin vaikkapa naapurimaa ruotsissa jossa näin ei ole

kyllähän koko tätä vaalikautta on vaivannut ongelma siitä että talouden toivekuva on ollut kaiken aikaa epärealistinen

kyllähän sen voi rehellisesti sanoa että varmaan tuolta vasemmalta reunalta hallituskumppanit ovat tätä toiveikkuutta viljelleet että vielä kaikki kääntyy paremmaksi ilman että meidän nyt erityisiä toimia tarvitsee tehdä

tarvitaan työnteon ensisijaisuutta tarvitaan edellytyksiä työllistää tuoda investointeja suomeen

siihen hyvinvointiyhteiskunnan perusajatuksen äärelle meidän täytyy palata että jokainen osallistuu työntekoon ja sillä sitten hyvät palvelut turvataan

arvoisa puhemies

omalla puheenvuorollani en halua ottaa mitenkään kantaa siihen toimitaanko ruotsissa hyvien vai huonojen käytöstapojen mukaan jos siellä ei saada hallitusta aikaan

haluan vain todeta sen eron että suomessa on hallitus joka pystyy esittelemään senkaltaisen valtion talousarvion joka todennäköisesti eduskunnassa hyväksytään

se on sitten aivan eri keskustelun paikka miten siellä politiikassa ruotsissa käyttäydytään

kun viitattiin tämän päivän keskusteluun että suomen hallituksen sisällä olisi erilaisia näkemyksiä niin tärkeintä on se mitä täällä päätetään

tämä budjetti vie eteenpäin monia niitä rakennepoliittisessa ohjelmassa päätettyjä talouden tasapainottamistoimenpiteitä joilla osaltaan nyt ollaan saatu velkaantuminen jo puolittumaan ja joilla otetaan suuntaa kohti sitä että pääsemme kokonaan taittamaan velkaantumisen

kokoomusta se ei hermostuta

haluaisin kiittää ulkomaankauppaministeriä tästä hänen henkilökohtaisesta panoksestaan ja innostuksestaan tähän team finland toimintaan

toki on tärkeää että koko hallitus on ottanut tämän vahvasti agendalleen

me todella olemme yksi joukkue jonka tässä talouden tilanteessa tulee löytää tuolta maailmalta entistä paremmin markkinoita sille osaamiselle ja niille tuotteille joita meillä täällä suomessa on jotta pystymme rahoituspohjan hyvinvoinnillemme varmistamaan

niiden tuotannontekijät ovat isolta osaltaan kotimaisia ja siellä tapahtuva arvonlisä syntyy kotimaisen työn kautta joten se vienti sitten hyödyttäisi laajasti koko suomen kansantaloutta

varsinainen kysymykseni ulkomaankauppa ja eurooppaministerille olisi kuitenkin liittynyt tähän hyvään ja vilkkaaseen kehitysyhteistyökeskusteluun jota täällä on käyty tämän hallinnonalan osalta

vanha kiinalainen sanonta sanoo jotenkin vapaasti mukailtuna niin että kun annat miehelle kalan niin ruokit hänet päiväksi mutta kun opetat miehen kalastamaan niin ruokit hänet sitten loppuelämäkseen

vähän tämäntyyppistä ajattelua haluaisin itsekin hakea tässä suomen kehitysyhteistyöponnistelussa sitä kautta että eikö juuri kehitysyhteistyö olisi toimintaa joka tulisi siirtää eun päätösvaltaan eun kautta toteutettavaksi ja koordinoitavaksi jotta silloin pystyttäisiin nämä valtavat eurooppalaiset kehitysyhteistyöpanokset kohdentamaan mahdollisimman tehokkaasti niin että kokonaisia kansakuntia kokonaisia valtioita tuolla kehitysmaissa pystyttäisiin kerralla nostamaan jaloilleen ja sillä periaatteella että todella opetetaan se mies kalastamaan ja hän pystyy sitten ruokkimaan paitsi itsensä myös kansakuntansa tulevaisuudessa

kun nyt käydään keskustelua eun budjetista ja tiedämme että moni asia allokoituu sitä kautta paljon tehokkaammin onpa kysymys aluekehityksestä tai maatalouden tuista niin eikö tämän kehitysyhteistyön voisi nimenomaan siirtää sinne eun toimialaan

arvoisa herra puhemies

ongelmien ennaltaehkäiseminen on todella aina ongelmien jälkihoitoa edullisempaa tehokkaampaa ja inhimillisempää

edustaja hongisto puheenvuorossaan vetosi esimerkiksi poliisin resursseihin ja aiempien hallinnonalojen käsittelyn yhteydessä on vedottu esimerkiksi tullin resursseihin ennaltaehkäistä niitä tapahtumia jotka lopulta päätyvät oikeusistuinten ratkottaviksi

nuorten syrjäytymisen estäminen on hallituksen tärkeimpiä tavoitteita ja kyllä nuorelle ihmiselle varmin tapa syrjäytyä pysyvällä tavalla yhteiskunnasta on ajautua pienten rötösten kautta lopulta rikoksen tielle ja päätyä vankilaan

oikeusministeriön tulee todella panostaa siihen että nuorten rikoksentekijöiden prosessit nopeutuvat niin että yhteiskunta asettaa selvät rajat riittävän hyvissä ajoin niin että pienemmät rikokset eivät sitten johda siihen että nuori esimerkiksi tuomiota odottaessaan ajautuu tekemään jotain senkaltaista peruuttamatonta joka vie sitten pitkäksi aikaa vankilaan ja varmasti siihen syrjäytymiskehitykseen joka on yhteiskunnalle äärimmäisen kallista

arvoisa herra puhemies

on erittäin positiivinen asia että hallitus esittää tulevan vuoden talousarviossa sekä poliisille että rajavartiolaitokselle sisäisen turvallisuutemme huolehtimisesta vastaaville viranomaisille määrärahan nostamista

hallintovaliokuntatyössä on ollut myös erinomaisen tärkeää saada huomata kuinka ministeri räsänen kiinnittää huomiota siihen että poliisin resurssit turvataan nimenomaan niin että poliisin palvelut ovat tavoitettavissa joka puolella suomea

tämän pitäisi mielestäni olla aivan itsestään selvää sillä suvereenin valtion tunnusmerkki on arvoisa puhemies että suomen lain käyttö on voimassa joka puolella maata ja jokainen joka tarvitsee turvallisuusviranomaisen apua on siihen apuun oikeutettu

sen takia todella haluan kiittää ministeri räsästä siitä asenteesta jonka hän on omaksunut ja on monta kertaa sekä valiokunnassa että täällä eduskunnan suuressa salissa vakuuttanut että harvaan asutuimpienkin alueiden poliisipalvelut tullaan turvaamaan

yksityiskohtana haluan mainita pora iii hankkeeseen liittyen myös esimerkiksi sen että ministeri räsänen omalla vaikutuksellaan oli vaikuttamassa siihen että keskusrikospoliisin toimipiste rovaniemellä säilyy

tässäkin yhteydessä haluan korostaa sitä että ongelmien ennaltaehkäiseminen on paljon tehokkaampaa ja myös taloudellisessa mielessä järkevämpää

kun torjumme tehokkaasti piilorikollisuutta ja järjestäytynyttä rikollisuutta niin olemme keventämässä sitten sitä kuormaa mitä esimerkiksi valtoimenaan rehottavan huumekaupan myötä tulisi paikallispoliisin kontolle vaikkapa omaisuusrikosten lisääntymisen kautta

tässä pora iiieen liittyen muutama kansanedustaja on kantanut huolta myös siitä että hälytysvasteajat eivät vain pitenisi mutta kyllä minä olen ymmärtänyt tämän pora iii hankkeen nimenomaan niin että hälytysvasteaikoja on tarkoitus varsinkin niillä alueilla joilla ne nyt ovat kohtuuttoman pitkiksi venyneet paremminkin pienentää juuri niiden periaatteiden mukaisesti että poliisi saa nyt kenttätoimintaansa riittävät resurssit ja tämän hankkeen hallinnonuudistamishankkeen myötä tullaan selvittämään se millä tavalla poliisin palvelut sitten joka puolella maata tulevat oikealla tavalla turvatuiksi

edellä kaakkois suomen edustajat ovat hyvin puhuneet siitä tärkeästä näkökulmasta että rajaliikenne suomen ja venäjän välillä kasvaa

samalla on kuitenkin tärkeää huomata myös se että rajanylityksiä tapahtuu myös esimerkiksi lentoliikenteen kautta ympäri maata

toivomme myös tämän liikenteen kasvua ja sen takia rajavartiolaitoksella tulee olla riittäviä resursseja vastata myös tämänkaltaiseen rajanylitykseen ympäri maata

näitä asioita ei voi hoitaa pelkästään komennusmiehiä käyttämällä niin että esimerkiksi kaakkois suomesta komennettaisiin vaikkapa tunturi lappiin joulun aikaan passintarkastajia koska tämä ruuhkahuippu on siellä tunturi lapissa ja kaakonkulmalla juuri samaan aikaan silloin joulun ja vuodenvaihteen aikaan joten kyllä varmasti kaikkein kestävin tapa ratkaista tämä asia on se että rajavartioilla niin lapissa kuin ylipäätään harvaan asutuilla alueilla on edelleen se oma vahva roolinsa riittävä resursointi turvata sekä oma sisäisen turvallisuuden viranomaisen roolinsa että myös sitten rajaliikenteen lentoliikenteen passintarkastukset ja kaakkois suomeen resursoidaan sitten riittävästi lisää tämän kasvavan rajanylitysliikenteen hoitamiseksi

arvoisa herra puhemies

tässä keskustelun kuluessa on syystäkin kannettu huolta kertausharjoitusmäärärahoista

on kyllä aivan välttämä töntä että tulevassa ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa saadaan tätä asiaa linjattua kestävälle tolalle

suomen puolustusratkaisuksi ainoa taloudellisesti kestävä ja myös valtakunnan puolustamiseen kykenevä ratkaisu on yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin perustuva malli jolla pystytään koko maata puolustamaan ja pienen kansakunnan mutta laajan maan resurssit huomioon ottaen tästä itsenäisestä puolustuksesta myös suoriutumaan

tätähän meidän tulisi nyt sitten tavoitella ja myös huolehtia siitä että emme tuhoa omaa käyttökelpoista materiaalia koska sen varastoinnin kustannukset ovat vain pieni murto osa siitä mitä uuden vastaavan materiaalin hankkiminen olisi